mielestäni eussa suhtaudutaan aivan liian löysästi siihen että nämä lähtömaat ovat aika haluttomia korjaamaan romanien asemaa vaikka rahaakin olisi käytössä siihen että romanien koulutukseen ynnä muuhun saataisiin parannusta

on arvioitu että maapallon vielä hyödyntämättä olevista öljy ja kaasuvaroista neljännes löytyisi arktisilta alueilta

arktisen alueen taloudellisen toimeliaisuuden kasvu tarjoaa suomalaisyrityksille kasvavia markkinoita muuan muassa telakkateollisuudessa ja ympäristöteknologiassa

arvoisa puhemies

kehityspolitiikka on olennainen osa suomen ulko ja turvallisuuspolitiikkaa

euroopan turvallisuusyhteisön muotoutumiseen vaikuttavat useat eri tekijät kuten eun ulko ja turvallisuuspolitiikan kehittyminen trans atlanttiset suhteet ja euvenäjä suhteet

parasta yhteistäkin politiikkaa voidaan tehdä vain siten että kukin eun jäsenmaa huolehtii oman taloutensa kilpailukyvystä ja puolustuksensa uskottavuudesta

myös suomi kohdentaa merkittävän osan kehitysyhteistyömäärärahoistaan humanitaariseen apuun

viimeisen vuoden aikana kehitysmaiden vaikeat olosuhteet syyrian sota ja muut euroopan lähialueiden vakavat konfliktit ovat tulleet silmiemme eteen uudella tavalla ja konkreettisesti turvapaikanhakijoiden virtana

samaan aikaan te vaaditte rajua rakennemuutosta vieläpä erittäin lyhyellä ajalla tehtynä kun yliopistoille edelliset hallitukset antoivat rakennemuutoksen tekemiseen sekä aikaa että satoja miljoonia euroja lisää rahaa

eduskunnalla on nyt käsiteltävänään järjestyksessään toinen ihmisoikeuspoliittinen selonteko

ihmisoikeuksien käsittely valtioneuvoston selonteon muodossa korostaa ihmisoikeuksien keskeisyyttä hallituksen kansainvälisessä ja kansallisessa politiikassa

suomi lisää tukea pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden lähtömaihin rauhan edellytysten ihmisoikeuksien ja toimeentulomahdollisuuksien vahvistamiseksi

me emme tarvitse uutta sijaishoitajajärjestelmää me tarvitsemme sen sijaan jo toimivan järjestelmän parantamista me tarvitsemme lisää perhehoitajia myös omaishoitajien lomitustarpeen täyttämiseen

humanitaarisen avun rauhanvälityksen jälleenrakennuksen sekä kehitysyhteistyön tulee tukea ja täydentää toisiaan parhaan mahdollisen vaikuttavuuden aikaansaamiseksi

suomi kiinnittää lähivuosina erityistä huomiota niiden ihmisryhmien oikeuksiin jotka joutuvat muita herkemmin eriarvoisen kohtelun kohteiksi

valmennettu perhehoitajahan voi jo tällä hetkellä ottaa lyhytaikaiseen perhehoitoon omaishoidossa olevia jotta omaishoitajat voivat pitää ne kaivatut vapaapäivänsä ja näin on tehty kymmenissä kunnissa ja tämä ajatus on ottanut kovasti tulta

arvoisa puhemies

nyt teillä ministeri huovinen olisi hyvä tilaisuus ollut parantaa perhehoitajien asemaa kun te toitte nyt eduskuntaan tämän perhehoitolakiesityksen ja se on ollut lähetekeskustelussa

me maksamme jo nyt mielettömiä summia alkoholisairauksista puhumattakaan sosiaalisista ongelmista jotka ovat räjähtämässä monin paikoin käsiin

selonteossa on esitelty kehitysyhteistyötämme ohjaavia prioriteetteja joita keskustan eduskuntaryhmä pitää erittäin perusteltuina

mutta sieltä puuttuvat nyt sitten kaikki sosiaaliturvaan liittyvät elementit siellä näitä erittäin tarpeellisia tukimuotoja ei ole vahvistettu eikä myöskään työterveyshuoltoa näille perhehoitajille jotka tekevät yötä päivää arvokasta työtä ole sinne millään tavalla kirjattu

lähisuhde ja perheväkivallassa melkein aina on taustalla alkoholi ja päihteet

onko tämä järkevää kun tämä resurssi jota kannattaisi lisätä ja vahvistaa olisi nyt käytettävissä nimenomaan tähän vanhushuoltoon ja myöskin tähän omaishoita jien lomittamiseen

kielteistä kehitystä edustavat muun muassa lisääntynyt suvaitsemattomuus kulttuurista ja uskonnollista moninaisuutta kohtaan kansainvälisen terrorismin ja sen herättämien reaktioiden luoma pelon ilmapiiri sekä ruoka ja finanssikriisien globalisaation ja ilmastonmuutoksen aiheuttamat ongelmat ihmisoikeuksissa

sielläkin on jouduttu talouden sopeuttamisen nimissä leikkaamaan jo palveluista ja palveluverkostosta paljon

arvoisa puhemies

tarvitaan hyvää hallintoa jotta apu ei palvelisi vain eliitin intressejä vaan niin apu kuin kehityskin tavoittaisivat kaikki kansalaiset

arvoisa puhemies

ammattikorkeakoululeikkaukset muuttavat ko ko korkeakoulurakennetta

nyt toivon todella että tämä uusi laki lähtisi lapsen etu keskiössä ja lähtisi siitä että mietittäisiin sitä lapsen maailmaa ja kehitystä lapsen jaksamista

keskustan eduskuntaryhmä pitää tärkeänä selonteon linjausta jonka mukaan taloudellisten sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien poliittista merkitystä vahvistetaan niin että ne myös käytännössä olisivat tasavertaisia ihmisoikeuksia verrattuna kansalais ja poliittisiin oikeuksiin

mihin nämä nuoret oikein joutuvat tänä yhteiskuntatakuun riemun aikana kun myös työpajatoiminnasta ollaan leikkaamassa erittäin rajusti ja etsivästä nuorisotyöstä

saamelaiskäräjien edustus lain valmistelussa olisi pitänyt varmistaa alusta lähtien

toinen asia mikä on äärettömän tärkeä on se että meidän laadukas varhaiskasvatuksemme on perustunut todellakin siihen että meillä on korkeatasoinen koulutettu henkilökunta

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

pidän sitäkin hiukan

olen kuullut että tätä henkilöstön koulutustasoa aiotaan madaltaa ja pidän sitä kyllä erittäin suurena virheenä jos nyt näin lähdetään tekemään

suomen on ihmisoikeuspolitiikassaan jatkossakin toimittava aktiivisesti eun kautta ja vaikutettava sen puolesta että ihmisoikeuskysymykset näkyvät unionin ulkosuhdepolitiikassa

tarvitaan myös laadukkaampaa koulutusta jotta yritykset saavat oikeanlaista työvoimaa

nykyään suuren valiokunnan on pian alkavan kokouksen vuoksi joudun keskeyttämään tämän asian puutteena tässä

arvoisa puhemies

lastenpsykiatrien mukaan eri lapset ja nuoret oirehtivat hyvin eri tavoin jos heitä on käytetty seksuaalisesti hyväksi

päiväkodeissa täytyy olla koulutettuja lastentarhanopettajia korkeakoulutettuja pedagogisia osaajia

unionin kansainvälisen uskottavuuden ja vaikuttavuuden kannalta on erittäin oleellista että unionissa huolehditaan johdonmukaisesti omasta sisäisestä ihmisoikeustilanteesta

tämän hyvän lain lisäksi tarvittaisiinkin esimerkiksi opettajien täydennyskoulutusta asiassa jotta noita merkkejä seksuaalisesta hyväksikäytöstä voitaisiin tunnistaa koska aihe on vaikea ja vakava mutta käsiä ei voi nostaa pystyyn myöskään esimerkiksi kouluissa joissa on paljon lapsia jotka tarvitsisivat kuitenkin tähän asiaan kipeästi apua

vahvistamme sellaisia yksityisen sektorin osallistamisen instrumentteja joita monet muut modernit valtiot ovat oivallisesti hyödyntäneet jo pitkään hyvin tuloksin

arvoisa puhemies

tällä vaalikaudella suomen kunnat on ajettu niin ahtaalle valtionosuuksia leikkaamalla että ne joutuvat lomauttamaan jopa lastensuojelusta

on aivan selvää että kehitysmaiden taloudet ovat huomattavasti teollisuusmaita riippuvaisempia yritysverotuksesta ja siten kansainvälinen yritysten verovälttely ja voittojen siirto alhaisen tai nollaverotuksen maihin murentavat mahdollisuudet kehitysmaiden oman julkisen rahoituksen lisäämiseen

esimerkiksi finnfund mahdollistaa suuriinkin kehityshaasteisiin vastaamisen muun muassa ympäristö ja energiahankkeiden muodossa paikallista työtä ja toimeentuloa lisäten

ykn ihmisoikeustoimintaa on kehitettävä siten että järjestön ihmisoikeusneuvostosta tulee vahva ja käytännönläheinen toimielin joka pystyy puuttumaan välittömästi ja tehokkaasti maailman eri puolilla tapahtuviin ihmisoikeusloukkauksiin

nyt ollaan perimmäisten kysymysten äärellä

lasten turvattomuus kasvaa ja ongelmat kärjistyvät niin kodeissa päiväkodeissa kuin kouluissa

meillähän on tällä hetkellä tilanne että näissä varhaisen tuen palveluissa joihin ministerikin viittasi muun muassa oppilashuollon palveluissa mielenterveyspalveluissa lasten nuorten ja perheiden tukemiseen liittyvissä palveluissa näissä kaikissa on tavattoman vähän resursseja tänä päivänä

perus ja ihmisoikeuksien toteutuminen suomessa vaatii hallinnolta jatkuvaa seurantaa ja kiinteää yhteistyötä eri ministeriöiden kesken

kysyn peruspalveluministeri huoviselta

miten tässä tilanteessa voidaan pitää huolta kaikkein heikoimmassa asemassa olevista ja miten heille voidaan tarjota turvallinen ja ihmisarvoinen lapsuus

on vain positiivista että suomalaisyritykset ovat olleet uusiutuvan energian kehityksen kärjessä ja ovat nyt tärkeitä teknologian toimittajia alan hankkeisiin

selonteon kansallinen osuus on avoin kuvaus maamme ajankohtaisista perus ja ihmisoikeuskysymyksistä mutta sitä rasittaa eräiltä osin eri teemojen käsittelyn epäyhtenäisyys

arvoisa puhemies

eli vielä haluaisin ministeriltä kysyä teemmekö riittävästi ja tarpeeksi todellakin että saamme nämä pääomapaot ja aggressiivisen verosuunnittelun verovälttelyn kuriin

istun nyt itse siellä lastensuojelun laatutyöryhmässä ja suurin ongelma nyt on tällä hetkellä se että avohuollon tukitoimia eivät saa oikeastaan ketkään

paitsi että ammatillisesta koulutuksesta oppisopimuskoulutuksesta ja vapaasta sivistystyöstä leikataan rajusti erittäin kovat leikkaukset kohdistuvat myös aikuiskoulutukseen

keskustan eduskuntaryhmän mielestä onkin tärkeää että seuraavaan ihmisoikeusselontekoon liitetään ihmisoikeuksien kansallinen toimintaohjelma ja tälle työlle osoitetaan riittävät resurssit

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

erityisesti työkokeilua tulkitaan nyt niin tiukasti ettei nuoria voida sijoittaa työpajoihin entiseen malliin ja tämä näkyy ympäri maata työpajoilla jo nyt

selonteossa on nostettu esille ajankohtaisia ihmis ja perusoikeuskysymyksiä kiinnittämällä huomiota perheväkivaltaan asunnottomuuteen lasten naisten ja vammaisten ongelmiin samoin kuin vähemmistöihin kohdistuvaan suvaitsemattomuuteen ja syrjintään

haluan muistuttaa siitä että esteettömyys ei todellakaan ihan arkisissa asioissakaan läheskään kaikkien vammaisten kohdalla toteudu

arvoisa puhemies

on tärkeää että kehityspolitiikka ja yhteistyö saavat taakseen mahdollisimman laaja alaisen tuen niin hallituksessa eduskunnassa kansalaisyhteiskunnassa kuin yleisemmin suomalaisten keskuudessa

ihan tavallisessa liikkumisessa busseissa junissa ja niin edelleen on suuria vaikeuksia vammaisilla henkilöillä päästä niihin ja liikkumaan

samalla etsivän työn asiakkaat nuoret ovat monin paikoin jääneet tyhjän päälle koska heitä ei ole voitu ohjata löytymisensä jälkeen tämän epäselvän tilanteen vuoksi oikein mihinkään

se on aivan totta mutta täytyy tietysti muistaa sitten vielä että sotiin ja kriiseihin liittyy aina naisiin ja lapsiin kohdistuva väkivalta ja brutaali väkivalta

keskustan eduskuntaryhmän mielestä on pikaisesti syytä selvittää ja päättää tarvitaanko vanhustenhoitoon tiukempaa normiohjausta vahvempaa lainsäädäntöä

ministeri ihalainen miten on mahdollista että lakien soveltamisohjeiden on annettu mennä niin ristiin että koko tärkeän työpajatoiminnan toteutuminen ja eteenpäinmeno vaikeutuu ja on jopa vaarantumassa

raiskaukset ovat tänä päivänä sodissa ja kriiseissä arkea ne ovat ikään kuin sodankäynnin väline niin että senkin vuoksi tämä kokonaisuus on äärettömän tärkeä yrittää hoitaa muualla mutta myös meillä suomessa

naisiin kohdistuva väkivalta ja sen laajuus on edelleen vakava yhteiskunnallinen ongelma suomessa

arvoisa rouva puhemies

heinolan reumasairaalassa on todellakin sellaista erityisosaamista aivan kansainvälistä huippuosaamista jota ei näiden reumasairaiden omienkaan kertomusten mukaan todellakaan ole kaikissa sairaanhoitopiireissä

tietoisuus ongelmasta on johtanut moniin toimenpiteisiin

arvoisa puhemies

eli emme voi hukata tätä osaamista emmekä voi jättää vaikeasti reumasairaita puutteelliselle hoidolle